nuoret tarvitsevat erityistä tukea nyt kun jo kesätyö ja harjoittelupaikat ovat kortilla puhumattakaan vakinaisemmista työpaikoista

itse näen kyllä että tämä kumipyörävaihtoehto ei ole realistinen

väen ikääntyessä ja huoltosuhteen heikentyessä meillä ei ole varaa päästää näitä nuoria syrjäytymään vaan on pyrittävä aktiivisesti tukemaan heitä elämänpoluilla

nykyisen hallituksen tekemä linjaratkaisu työvoimapoliittisten toimenpiteiden vähentämisestä näkyy myös lapissa

arvoisa puhemies

nämä toimenpiteet käyvät vastakkaisiin suuntiin

samaan aikaan kun hallitus pyrkii alueellistamaan virastoja maakuntiin tuottavuusohjelman myötä menetämme valtionhallinnon työpaikkoja maakunnista

valtion tuottavuusohjelmasta onkin tullut perimmäisen tarkoituksensa irvikuva sillä tosiasiassa siinä näyttää olevan kyse valtionhallinnon henkilöstön vähentämisohjelmasta

maan hallitus on tehnyt kehysten yhteydessä päätöksiä maan talouden vakauttamiseksi

kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle työvoima supistuu

vasemmistopuolueet onnistuivat hallituksessa torjumaan ylisuuret leikkaukset

kahden lähtiessä tilalle saa palkata vain yhden

lisäksi suunniteltujen leikkausten määrä on ylimitoitettu

oikeudenmukaista on myös se että sosiaaliturva jätettiin menosopeutuksen ulkopuolelle

nyt jo ihmiset ovat hämmentyneitä siitä että henkilökohtainen palvelu on jo kortilla ja työttömät työnhakijat ohjataan nettiin täyttämään kaavakkeita

arvonlisäveron korotus ei ollut sdpn tavoite

hallitus on kuitenkin varautunut pienituloisten ihmisten osalta korotukseen siten että sosiaalietuuksiin tehdään ennen aikojaan indeksikorotukset ja pienituloisten verotusta kevennetään

olen herkällä korvalla kuunnellut tänä iltana tässä salissa käytettyjä puheenvuoroja ja täytyy kyllä sanoa etten ymmärrä perussuomalaisten kritiikkiä kehysselontekoa kohtaan koska nimenomaan pienituloisten asemaa tämän myötä parannetaan

tulos näyttää suomelle tien ulos jokapäiväisestä lisävelan ottamisesta mikä on tulevien sukupolvien kannalta välttämätöntä

minusta ministerin vastaus kyllä kavalsi sen tässä rautatieyhteyksiä koskevassa asiassa että ensin on hutkittu ja nyt sitten tutkitaan miten korvaavia vaihtoehtoja mahdettaisiin löytää

hankkeiden arvo on yhteensä noin miljardi euroa

eli järjestys on täysin väärä

miten saatte kaikki matkailijat tulemaan esimerkiksi lappiin koska vuoroja ei ole riittävästi

on tunnustettava että osa asiakkaista ei kykene saavuttamaan avointen työmarkkinoiden edellyttämiä valmiuksia nykyisin palveluin

arktisista asioista on myös tänä iltana puhuttu edustaja rundgren ja kurvinen joka ehti jo poistua ja täytyy sanoa että tulin viikonloppuna tuolta grönlannista kahdeksan arktisen maan konferenssista ja olen ilolla merkille pannut että tässä hallituksessa on useampia ministereitä jotka ovat kiinnostuneita arktisista asioista muun muassa tuomioja kyllönen ja stubb muutamia mainitakseni

arvoisa rouva puhemies

tässä esityksessä esitetään vankiterveydenhuollon järjestämisen siirtämistä oikeusministeriön hallinnonalalta sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle ja ilolla tervehdin tätä hallituksen esitystä

vankiterveydenhuolto järjestetään tällä hetkellä erillään muusta julkisesta terveydenhuollosta ja kun yleinen terveydenhuolto on kuntien kontolla niin vankien osalta se on rikosseuraamuslaitoksen vastuulla

nyt tässä pyritään siihen että tällä muutoksella vahvistetaan vankeuslaissa tarkoitetun normaalisuusperiaatteen mukaisesti vankiterveydenhuollon asemaa osana muuta terveydenhuoltojärjestelmää ja minusta tämä on selkeästi askel oikeaan suuntaan

arvoisa rouva puhemies

vankien terveydentila on heikko

henkilöstöresurssien väheneminen valtion tuottavuusohjelman johdosta on entisestään viivästyttänyt näiden hakemusten käsittelyä

sdpn mielestä turvapaikkahakemusten käsittelyä on nopeutettava lisäämällä työntekijöiden määrää

uskon kyllä että tällä uudistuksella saadaan hyvä ja kustannustehokas pohjoismainen terveydenhuolto myös meidän suomen vangeille jatkossakin

keskustelu päättyi

arvoisa rouva puhemies

mutta sitten kun tätä vähän pintaa syvemmältä raapaisee huomaakin että takuueläkkeen tasokorotus ei paranna pienituloisten eläkeläisten asemaa

eli tämä takuueläkkeeseen kaavailtu tasokorotus ei riitä parantamaan tai edes pitämään ennallaan pienituloisten eläkeläisten tulotasoa

toivon että peräydyttäisiin näissä suunnitelmissa lakkauttaa tämä eläkeläisten asumistuki ja siirtää se tähän yleiseen asumistukeen

tämä takuueläkkeen korotus on siis hyvä mutta ei riittävä

edustaja merelle sanoisin sen verran että kyllä tässä sama esitys on metsätaloustoimintojen osakeyhtiöittämisestä on kysymys ja tämä on se luu ja pihvi tässä esityksessä

ja kun tiilikainen kysyi miksi niitä muutamaa pykälää ei ole sitten muutettu niin selvää oli että sdpllä oli selkeä ero ideologinen ero kokoomuksen kanssa

näyttää siltä että kysymyksessä on kokoomuksen ja vihreiden poliittinen kauppa jossa tosiasiallista suojelua pyritään lisäämään ilman avointa demokraattista päätöksentekoa

ja elinkeinojen osalta hyödyntäminen matkailuun energiatoimintaan malminetsintään ja muuhun elinkeinotoimintaan oleellisesti hankaloituu

arvoisa herra puhemies

selvitystyössä esiin tulleisiin mahdollisiin erillisoikeuksiin ja lupauksiin eivät paikalliset uskalla luottaa

tästä meillä on lapissa huonoja esimerkkejä muun muassa pallas ounastunturin ja lemmenjoen kansallispuistojen tapauksissa joissa lupaukset paikallisille ovat jääneet toteuttamatta ja vuosien saatossa lunastamatta

oli kuitenkin rohkaisevaa kuulla ministeri niinistön kanta siihen että hän lupasi kunnioittaa paikallisten mielipidettä asiassa ja uskon tämän vuoksi myös demokratian asiassa toteutuvan

arvoisa herra puhemies

suurissa luokissa opettajien on vaikea keskittyä oppilaiden yksilökohtaisiin oppimiseroihin

hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on ryhmäkokojen pienentäminen perusopetuksessa mikä mahdollistuu ikäluokkien pienenemisestä vapautuvien voimavarojen avulla

painopisteeksi on määritelty opetusryhmien koon pienentäminen ja maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen pidentäminen

lisäraha onkin tarpeen

valitettavasti kuntatalous on lapissa siinä määrin joutunut ahdinkoon että lomautukset opetustoimessa ovat nousseet useassa lapin kunnassa uudelleen esille

lomautusten suhteen ongelmana on se että oppilaat joutuvat tulemaan luokkahuoneissa keskenään toimeen annettuja tehtäviä tehden tai yksi opettaja seilaa kahden luokan väliä

voikin kysyä mitä tällöin tulee opetuksesta

siitä huolimatta joissain tapauksissa on päädytty lainvastaisiin lomautuksiin joihin lääninhallitus on joutunut puuttumaan

ikävä tosiasia kuitenkin on että osalla kunnista on jatkossakin suuria vaikeuksia turvata koulutuksen tasa arvo perusopetuksessa

ymmärrän kyllä myös huoltajia jotka eivät halua takaisin asuntola aikoihin ja tämän vuoksi eivät pidä asumista kodin ulkopuolella vaihtoehtona ainakaan ala asteikäisten kohdalla

näenkin tärkeänä että koulutuksen saavutettavuus ja tasa arvoiset oppimismahdollisuudet turvataan eri puolilla suomea

arvoisa puhemies

päivän paikkeilla ja tämän mukaisesti opetustoimen valtionavut kohdistuvat koko lukuvuoden syyskuun laskentapäivän mukaisille kunnille

mikäli perhe jossa on kouluikäisiä lapsia muuttaa laskentapäivän jälkeen toiselle paikkakunnalle valtionavut jäävät siihen kuntaan koko lukuvuoden osalta jossa lapsi on ollut laskentapäivänä peruskoulussa

lukiossa tilanne on parempi koska siellä on lukuvuoden aikana kaksi laskentapäivää syyskuussa ja tammikuussa

myös peruskoulun tulee saada toinen laskentapäivä tammikuulle jolloin opetustoimen valtionavut kohdistuisivat nykyistä paremmin siihen kuntaan jossa opetusta annetaan

vielä lopuksi otan esille erityisoppilaitokset

sain itse tutustua tänä syksynä oulun tervaväylän kouluun jossa opiskelee oppilaita joilla on esimerkiksi vaikeita kielihäiriöitä tai huonokuuloisuutta tai jotka ovat kokonaan kuuroja

valitettavasti tällä vierailulla ilmeni myös se että tasa arvo eri kuntien oppilaiden välillä ei täyty tällä hetkellä

lähtökohtana on saada vaikeavammaiset pysymään omissa kunnissaan mutta toisinaan voidaan oppilaan kannalta katsoa paremmaksi että hän opiskelee joko kokonaan tai tiettyjä jaksoja erityisoppilaitoksessa

tällöin nämä suunnitelmat voivat kaatua kunnan taloudelliseen ahdinkoon

kuntaliitto onkin ottanut asiaan kantaa ja esittänyt että erityiskoulujen rahoitus tulisi saattaa sille tasolle että koulut pystyvät kattamaan omasta talousarviostaan myös vammaisten lasten kuljetuspalvelut ja heidän tarvitsemansa henkilökohtaiset avustajapalvelut

näitä kustannuksia ei saa siirtää kuntien maksettaviksi niin kuin tällä hetkellä tapahtuu

nykyinen käytäntö saattaakin vaikeavammaiset lapset eriarvoiseen asemaan

arvoisa rouva puhemies

metsähallitus lakia on tehty pitkään ja hartaasti

on selvää että monimutkaisen ja paljon kysymyksiä herättävän lain käsittelyyn tarvitaan ministeri vastaamaan moniin avoimiin kysymyksiin

lain muutostarve on syntynyt eu lainsäädännön vaatimuksista säätää metsähallituksen markkinoilla tapahtuva toiminta kilpailuneutraaliksi

tämä toteutetaan yhtiöittämällä valtion mailla tapahtuva metsätaloustoiminta osakeyhtiöön ja antamalla osakeyhtiölle yksinoikeus harjoittaa valtion metsissä metsätaloutta

lisäksi on herännyt epäilys ettei yhtiöittäminen takaa eu pykälien mukaista kilpailuneutraaliutta

metsähallitus on yhdistelmä julkisia hallintotehtäviä sekä markkinaehtoista toimintaa jolle tunnusomaista on laissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvollisuuksien noudattaminen sekä valtion metsien monikäyttö

esimerkiksi härmälä toi esille asian että vielä tullaan näkemään sekin päivä kun on oikeudessa metsähallitus vastaan metsähallitus

on myös epäselvää hyväksyykö eun kilpailuoikeus nyt viritetyn mallin kilpailuneutraaliksi tavaksi järjestää metsätaloustoiminnot valtion mailla vai seuraako tätä lakia pian vaatimus kilpailuttaa myös käyttöoikeussopimukset

metsähallitus on suuri työllistäjä ja maankäytön yhteensovittaminen alueilla joita käyttävät yrittäjät matkailijat saamelaiset retkeilijät porot ja kaivosyhtiöt vaatii taitoa ja sopimista

lapissa on kova huoli siitä että hyvin toiminut keskusteluyhteys metsähallituksen ja muiden alueiden käyttäjien välillä heikkenee tämän esityksen myötä

kun suomalaisten kansallisomaisuutta valtion maita vesiä ja metsiä ollaan siirtämässä liikelaitoskonsernin alle siitä seuraa muun muassa eduskunnan ohjausvallan heikkeneminen päällekkäistä hallintoa viranomaisille säädetystä asiakirjojen julkisuusperiaatteesta luopuminen ja markkinatalousajattelun ulottaminen metsähallitukseen

pidän lähtökohtaisesti ongelmallisena jos valtion vesien tai maiden hallintaoikeuksia siirretään liikelaitoksen hallintaan pois ministeriön ja eduskunnan suorasta valvonnasta

aiheellinen huoli on myös se mitä tapahtuu seuraavaksi

sen vuoksi toivon että järki voittaisi hallituksessa tässä asiassa ja muitakin vaihtoehtoja kuin metsätaloustoimintojen osakeyhtiöittämistä punnittaisiin vielä

totta on kuten simo rundgren tässä aiemmin totesi kansallispuistojen osalta että yksi sijoitettu euro tulee kaksinkertaisena takaisin

on hyvä että niissä on viime vuosina panostettu paljon puistojen palvelurakenteisiin luontokeskuksiin ja asiakaspalveluun

puistot tuovat myös nuorille työmahdollisuuksia ja työllistävät erilaisiin luonnonhoitohankkeisiin ja luontokeskuksen asiakaspalvelutehtäviin eri kansallispuistoissa

mutta silti olen sitä mieltä että tätä käsivartta kansallispuistohanketta on tarkkaan arvioitava koska siinä uhkakuvia kyllä leijuu laajalti ilmassa

täällä ihan aiheellisesti kannettiin huolta nuorista jotka ovat vailla toisen asteen tutkintoa

toinen asia mihin haluan kiinnittää huomiota on poliisien tilanne

päivä huhtikuuta kantaa siihen että tämä päätös on hallitukselta erittäin positiivinen

poliitikot ovat sittenkin arvioineet turvallisuustilanteemme oikein

nuorten naisten työmarkkina asema on heikompi kuin nuorten miesten ja yhtenä syynä on perhevapaiden kustannusten epäoikeudenmukainen jakautuminen

hallitus päätti tuossa rakennepaketin yhteydessä selvityttää vanhemmuuden kustannusten tasaamista eri mallien vaihtoehdot ja niiden kustannukset

kysyisinkin ministeri ihalaiselta tähän naisten ahdinkoon liittyen mitä tässä suhteessa on tehty ja onko lähiaikoina jotakin tapahtumassa

arvoisa puhemies